näen ulkomaalaislain keskeisin uudistus tai näin keskeisemmäksi uudistukset pilasi tilapäisen keskeisimmäksi uudistukseksi sen että tilapäisen oleskeluluvan saaneille annetaan mahdollisuus työntekoon ja siten mahdollisuus olla hyödyksi paitsi itselleen myös suomalaiselle yhteiskunnalle

hänellä ei ollut omaa ajokorttia eikä autoa eikä hänellä olisi ollut mahdollisuutta osallistua hänelle tarjottuun viiden päivän työnhakukoulutukseen

olen ollut hyvin surullinen siitä keskustelusta ja lopputulemasta ettei päästä yhteiseen ymmärrykseen siitä onko asia hyvä vai huono ja edelleen lain hylkyä täällä esitetään näinkin tärkeässä asiassa ja tärkeissä korjauksissa

perusteluksi ei riittänyt se ettei hänellä ollut ajokorttia eikä autoa

hänelle oli tarjottu samaista viiden päivän työnhakukoulutusta jota oli markkinoitu atk taitojen ja oman työn työnhakumarkkinoinnin nimissä

mutta mielestäni humanitaarisissa kysymyksissä ja varsinkin jos tullaan alueilta missä eläminen on mahdotonta sodan tai muun selkkauksen takia näen että meidän on kannettava vastuumme ja oltava mukana yhteisessä solidaarisessa ponnistelussa

nuorimies oli kysynyt kuinka hänen atk ammattilaisen tarvitsee tulla opiskelemaan atk taitoja ja miettiä omaa markkinointia työmarkkinoille

mutta en tarkoita sitä etteikö meidän myös omassa maassamme tarvitsisi pitää huolta asianmukaisesta sosiaaliturvasta ja toimeentulosta kaikkien kansalaistemme kohdalla

no siitäkin oli paukahtanut kahdeksan viikon karenssi

se miten parhaiten turvataan rauhaisa rinnakkainelo tapahtuu tietysti sillä että on olemassa inhimilliset ja asianmukaiset pelisäännöt joilla toimitaan

tulospalkkausjärjestelmä työvoimatoimistoissa näyttää ajaneen toimistojen toimijat aivan järjettömään toimintaan ja tarveharkinta ja terve harkinta on kadonnut

minä uskon kyllä siihen työhön mitä hallintovaliokunta on tehnyt ja asiantuntijana ministerin kanssa yhteistyössä asioita eteenpäin vienyt ja siihen että tässä asiassa toimitaan jatkossakin samalla tavalla

onko työvoimahallinnolle tärkeintä kurssipisteet koulutusbonukset ja tilastosiivoukset vai kansalaisten aito työllistäminen ja aito kouluttaminen kurssittaminen sellaisilla koulutuksilla joilla on aidosti jotain merkitystä näille ihmisille

näen että virheitä on mahdollisuus korjata ja parantaa lainsäädäntöä sen mukaan mitä asioita eteen tulee

toisena asiana arvoisa puhemies haluan nostaa esiin suomessa jo asuvien maahanmuuttajien suurimmaksi esteeksi kotoutumisen esteeksi muodostuneen puutteen suomen kielen taidossa

se mistä esitän edelleen huoleni ja mikä mietityttää tuolla arjen kansalaista tavallisella toimintakentällä on se että usein törmätään siihen että suomesta karkotetaan dementoituneita mummoja ja samaan aikaan meille tulee runsaasti työikäisiä miehiä jolloin kysytään minkälainen turvallisuusuhka on se dementoitunut mummo jota omaiset suomessa hoitavat ja siihen minä en ole kyllä pystynyt vastaamaan ja varmaan tähän asiantilaan tulee korjaus

tietysti tähän vaikeuteen liittyväksi kotoutumisen esteeksi nousevat myös asenteet maahanmuuttajia kohtaan sekä kiinnittyminen työelämään

suomessa jo asuvien maahanmuuttajien osalta erot siinä kenelle muun muassa tarjotaan kielikoulutusta riippuvat liikaa myös siitä millä statuksella maahanmuuttajat ovat suomeen tulleet ja suomessa elävät

puuttuva kielitaito hankaloittaa viranomais asiointia karsii alan ammattilaisia työnhakutilanteissa jo ennen haastattelua ja ylläpitää maahanmuuttajien syrjäytymistä

kansalaisuuslaki edellyttää myös suomen tai ruotsin kielen taitoa ja tältä osin kielitaidon puute tekee maahanmuuttajasta osattoman ja ulkopuolisen meidän maassamme

työllistymisen kotoutumisen ja sitoutumisen kannalta onkin keskeistä lisätä maahanmuuttajille annettavan kieli ja kotouttamiskoulutuksen määrää ja samalla myös laajentaa sitä maahanmuuttajien joukkoa joka on oikeutettu kyseistä koulutusta saamaan

sen verran täytyy edustajakollega rönniä tukea tässä että hän nosti erittäin tärkeän näkökohdan esille koska tässä salakuljetettavassa tai ulkomailta tuotavassa tupakassa varsinkin venäläisessä on tätä kuuluisaa maahorkkaa eli mahorkkaa ja huomattavan paljon ikäviä aineita enemmän kuin mitä laillisesti myytävässä tupakassa

elikkä ei suinkaan vähäteltävä ja pieni näkökohta minkä edustajakollega rönni esille nosti että tällaisiakin terveysnäkökohtia pitää verotusta mietittäessä pu

teemme ja

eskona pysyi ensimmäisen käsittelyssä tekemässä vävykseen lakialoitteeseen sisältyvä lakiesityksen hylkäämisestä oikein se toinen käsittely on päätellyt asiaa

pidän selkeänä puutteena esityksessä sitä ettei tällä todellakaan aseteta työttömyysturvapelisääntöjä sille tasolle että todella etuutta myös maksettaisiin ennakkona

kyllä myös lainsäädännöllä voidaan muuttaa näitä takaisinperintäkäytäntöjä ja selkiyttää sitä toimintaa jos tällaista ongelmaa katsotaan syntyvän

arvoisa puhemies

edustajakollega kuoppa nosti tärkeitä näkökohtia esille ja erityisesti itse kiinnitän huomiota tähän köyhempien kansalaisten asemaan ja siihen mitä tarkoittaa lääkkeitten arvonlisäveron korottaminen

elikkä tuntuu että ne suurimmat ongelmat näissä lainsäädännöllisissä muutoksissa ovat kyllä täällä eduskunnan ratin ja penkin välissä

siellä isolla osalla mökin mummoista ja papoista suuri osa pienistä tuloista menee jo tänäkin päivänä sinne apteekkien pohjattomiin kassoihin ja jatkossa ilmeisesti enemmän

sillä tavalla mitä kansalaispalautetta saa niin se vastine on kyllä sitä että ei aidosti kuulla eikä kuunnella minkälainen hätä ihmisillä tällä hetkellä toimeentulonsa kanssa on

ja siksi toisekseen tämä käsityöläisyrittäjien asema on ollut jo vuosikausia esillä ja siltä puolelta on paljon haettu helpotusta siihen että pienyrittäjän asema helpottuisi markkinoilla ja tällä hetkellä näyttää että ei olla menossa lainkaan siihen suuntaan

en usko että kovin monelta onnistuu

olisin kysynyt valtio omistajapolitiikasta vastaavalta ministeriltä ihan saman suuntaista kysymystä kuin ed

näillä perusteilla kannatan ehdottomasti ed

kuopan tekemää esitystä

elikkä kun postitoimipaikkoja ulkoistetaan henkilöstölle on annettu lupauksia että uudet tehtävät turvataan ja työttömäksi ei jäisi kukaan

arvoisa herra puhemies

vaikka lukiokoulutus on lain mukaan maksutonta joutuvat lukiolaiset ja heidän perheensä vuosittain maksamaan edelleen huomattavia summia oppikirjoista

onko ministerillä tästä asiasta tietoa

ja toinen kysymys

onko rajavartiolaitoksen rahoitus tällä hetkellä kohdallaan kun tulee viestiä että kiinteistöissä jotka ovat jääneet rajavartiolaitoksen omistukseen tai ylläpidettäväksi ei kaikki olisi niin kuin ihan kuosissaan

lisäksi kursseilla käytettävistä materiaaleista peritään usein lisämaksuja

lapsiperheiden köyhyys on suomessa viime vuosina kaksinkertaistunut

oppikirjojen kalleus on todellinen rasite kaikille mutta etenkin pienituloisille perheille ja asettaa usein myös koulutuksen suhteen perheet ja lapset eriarvoiseen asemaan

kiinteistöjen huono kunto aiheuttaa monenlaisia vaivoja käyttäjilleen oppilaille ja henkilökunnalle

varsinkin kasvavassa määrin esiintyvä kiinteistöjen homeongelma maksaa meidän yhteiskunnallemme vuositasolla miljoonia euroja erilaisina hoitokuluina ja sairaslomina eikä inhimilliselle oireilulle voida edes asettaa hintalappua

erityisesti nyt taloudellisen taantuman ja rakennusalan työllisyysnäkymien jyrkän pudotuksen aikana valtion pitäisi mielestäni panostaa elvyttäviin toimenpiteisiin

kipeästi tarvittavat koulujen korjaukset ovat sitä parhaimmillaan

valtiovarainvaliokuntakin on omassa lausunnossaan kantanut huolta siitä että home ja kosteusvaurioisten koulujen korjaukset vaatisivat nykyistä enemmän rahoitusta

perusrahoituksen kohdentamisessa otetaan huomioon opiskelijamäärän lisäksi myös suoritettujen tutkintojen määrä ja ammattikorkeakoulujen aluekehitystä tukeva tutkimus ja kehitystyö

ammattikorkeakouluille on laissa määrätty uusia perustehtäviä kuten tutkimus ja kehitystyö

valiokunnan enemmistö ei kuitenkaan esitä riittävää rahoitusta ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystoiminnan toteuttamiseen

arvoisa herra puhemies

tämä siitäkin huolimatta että lisärahoitustarve on tuotu esille sekä selvitysmies jorma rantasen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvityksessä että opetusministeriön omassa toiminta ja taloussuunnitelmassa

haluan kiinnittää oikeusasiamiehen kertomuksessa huomiota pariin asiaan ensimmäi senä kehitysvammahuollon osalta pakkokeinojen käyttö ja siitä tehdyt merkinnät

yliopistoverkkomme elää suurten muutosten aikaa

on ilmiselvää että meillä on tarve lainsäädäntöuudistuksiin ja prosessit tietääkseni kohtuudella ovat käynnissä mutta saisi hiukan nopeuttaa ottaen huomioon pakkotoimien käytön kehitysvammahuollossa sekä laitos että avohoidossa

samaan aikaan globaali kilpailu asettaa yliopistoille uusia laadullisia ja määrällisiä haasteita ja tavoitteita

kun niitä kohdistetaan tällä hetkellä myös henkilöihin joita ei ole määrätty erityishuoltoon vastoin tahtoaan niin tämä itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on erittäin haasteellinen kysymys koska siitä ei ole meidän lainsäädännössä säädetty mitenkään täsmällisesti ja tästä varmasti tulee niin pitkään palautetta kunnes tämä asia lainsäädännössä saadaan korjattua

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä edustajakollega kuopan kanssa siitä että tämän maan veropohja ei kestä enää yhtään romuttamista ja heikentämistä

sen verran täytyy kyllä todeta että unohdin ehkä sanoa että onhan tämä hallituksen esitys askel parempaan suuntaan mutta tosiasia on kuitenkin se että tämä ei sido työttömyyskassoja minkäänlaiseen toimintaan

sitten toinen asia liittyy sosiaaliturvan muutoksenhakuun

koulutus ja tutkimusaloja tarkastellen asia koskee muun muassa perusluonnontieteitä lääketieteitä hoitotieteitä humanistisia tieteitä yhteiskuntatieteitä ja taidealoja

eli jos on kyse kassoista jotka eivät välttämättä ole suurliittojen kassoja niin todennäköisesti kaikki kansalaiset eivät ole tämänkään asian suhteen tasavertaisessa asemassa

lämmin kiitos siitä mutta edelleen jäämme odottamaan yliopistokeskusten pysyvää ja turvattua asemaa laissa ja rahoituksessa

jollakin tapaa tuntuu siltä että se arjen realiteetti ja lainsäädäntö ovat kyllä jossakin vaiheessa kadottaneet otteen toisistaan

esimerkiksi kirjastopalvelujen tulisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla ja mahdollisuuksien mukaan toimintaa tulisi kehittää

hyvä esimerkki kainuusta rakennemuutosalueelta on se että esimerkiksi kajaanin kaupunki vaikeassa taloudellisessa tilanteessaan on ollut esittämässä jopa kajaanin runoviikon lakkauttamista ja generaattorin eli nuorison kulttuurin osuus toimikunnan viitisen minuuttia kulttuuriosuustoimikunnan rahoituksen lopettamista

tällaiset tilanteet ovat vaikeita ja toivoisinkin että jatkossa eduskunta kiinnittäisi erityistä huomiota siihen että kaikilla kansalaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus tieteen ja taiteen lisäksi myös kulttuuriin

mutta sen verran terveisiä työelämä ja tasa arvovaliokunnan aiemmista kuulemisista jotka liittyvät muihin lakeihin kuin tähän kyseessä olevaan lakiin että etsivän nuorisotyön osalta on tullut runsaasti palautetta ympäri suomen siitä että toiminta on äärimmäisen hyvää tarpeellista

mutta siinä vaiheessa kun tulee taloudellisesti vaikeat ajat niin monta kertaa käy niin että siitä nuoren jatkosta puuttuvat ne konkreettiset todelliset toimintaresurssit jotta häntä voitaisiin ohjata vuosia eteenpäin eikä niin että hänet löydetään ongelmineen tulee hetkittäinen ratkaisu ja sitten se pitkäjänteinen työ jää tekemättä

tämä on varmasti semmoinen asia johon meidän yhteisesti eduskunnassa on kiinnitettävä huomiota ja pidettävä huoli että se etsivä työ ei ole vaan hetken huumaa vaan se sitten kantaa pitkäaikaista hedelmää

en lähde toistamaan samaa jonka ed

taiveaho tässä jo edellä esitti vaan lisäisin vaan sen että meidän kaikkien kansanedustajien on pidettävä huolta että tätä tekstitysvelvoitetta oikeasti valvotaan ja seurataan että näin tapahtuu mitä on edellytetty ja että me kykenisimme saamaan nämä tarvittavat laskentakriteerit yhtenäisiksi jotta se kerätty tieto tästä seurannasta olisi myös luotettavaa ja tasavertaista

dusty

me edustajat olemme monta kertaa kritisoineet sitä että työministeri ei ole ollut paikalla esittelemässä oman toimialansa esityksiä

lausunnonantajat tämän lakiesityksen valmistelun yhteydessä ovat kiinnittäneet huomiota siihen millä tavalla turvataan kilpailuviraston resurssit

on kuitenkin suunniteltu sitä että kilpailuvirasto voisi asettaa tutkinnat tavallaan tärkeysjärjestykseen ja toive on myös siitä että kaikki tarpeellinen tulisi tutkittua

miten varmistetaan se että kilpailuvirasto oikeasti pystyy myös resursseiltaan kaiken tämän hoitamaan

olisin kysynyt ministeriltä valtion metsien tulostavoitteista ja niistä hakkuusuunnitelmista mitä tällä hetkellä valtakunnallisesti on olemassa

meillä on esimerkiksi kainuussa erittäin ikäviä esimerkkejä siitä kun hakkuutavoitteet on asetettu niin korkeiksi että kaikki matkailullisestikin arvokkaat rannat saaret harjut teiden ja retkeilyreittien varret asutuksen lähimetsät virkistysmetsät retkeilyalueet ja jopa metsähallituksen oman luokituksen mukaiset retkeily ja matkailumetsät hakataan tällä hetkellä aika ikäville aukoille

ei siitä etteikö saisi metsää uudistaa mutta ne menetelmät tällä hetkellä tulevat kyseenalaisiksi sen takia että maisemallisesti merkityksellisillä alueilla harjoitetaan laajoja avohakkuita ja olisi toiveena että mahdolliset uudistamiset tehtäisiin poimintahakkuumenetelmillä

kannatan esitystä lämpimästi johtuen ehkä siitä että on omakohtainen kokemus työelämässä perheestä jossa perheen avopuolisoisä kuoli yllättäen vähän päälle kolmikymppisenä

sitten kun perheen asioita selviteltiin juridiikan ja kaikkien toimien kannalta kun tapauksessa oli vielä syntymätön lapsikin niin sillä hetkellä mietin monta kertaa että voi kunpa olisi lainsäädäntö joka turvaisi jollakin tavalla niin äidin kuin lastenkin aseman koska ei ole aina niin itsestään selvää että se eloon jäänyt avopuoliso saa tukea sieltä menehtyneen puolison puolelta tai asiat pystytään sukulaisten kesken sopimaan asianmukaisesti

nämä asiat eivät koskaan ole helppoja ja yksinkertaisia mutta näkisin kuitenkin että tämänkin lainsäädännön taustalla on hyvä tahto muodostaa sellainen oikeusperusta jonka pohjalle voidaan rakentaa myös pitkien avoliittojen kysymyksiä niin oikeudellisia kuin inhimillisiäkin kysymyksiä

se minkä edustajakollega ruohonen lerner nosti esille asioiden tiedottamisesta ja tiettäväksi tekemisestä on tietysti niin eduskunnan kuin ministeriönkin tehtävä ja uskon että siihen asiaan kyetään vaikuttamaan niin että kansalaiset tietävät mistä on kysymys ja mihin se velvoittaa ja minkälaisia sopimuksia pariskunnat pystyvät keskenään tekemään

arvoisa herra puhemies

kyllönen tarvitsee apua elvytyksessä

tuli nimittäin semmoinen puhelu tässä illan mittaan että kansalainen x soitteli ja kertoi kuinka lujaa menee nelihenkisellä suomalaisella lapsiperheellä

mitä ihmettä me teemme konkreettisesti tällaisten perheiden elämän helpottamiseksi ja toimeentulon parantamiseksi

vinkkejä otetaan vastaan

valitettavasti ei ollut aamupäivällä mahdollisuutta kun koneet eivät sillä tavalla kulkeneet olla täällä keskustelussa mukana mutta toivottavasti homeesta on joku maininnut sanan tässä salissa

olemme varmaan kaikki havainneet lehtikirjoittelut siitä että jopa kouluissa oppilaat suunnittelevat lakkoa ja osa on jäänytkin lakkoon homeisten koulurakennusten aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi

on mielenkiintoista seurata keskustelua myös siltä kannalta miten näitä ongelmia korjataan tai piilotetaan

meillä ollaan hanakoita maalaamaan hometta piiloon ja pistämään vanhoja farmareita vuotavien seinien tukkeeksi parantamaan rakennusten tilaa elikkä suoritetaan tällaista kevyttä tekohengitystä

mutta milloin me aidosti pääsemme siihen tilanteeseen että meidän tilamme ovat terveitä ja niissä lapset nuoret vanhukset sairaat uskaltavat huolettomasti aikaansa viettää opiskella parantua

arvoisa herra puhemies

sen verran täytyy puuttua edellisten puhujien keskusteluun että kiinnitin sen verran huomiota kaikella ystävyydellä edustajakollega heikkinen että jokainen pystyy itse vaikuttamaan siihen mitä syö

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin minä kannatan edustajakollega väätäisen puheenvuoroa siitä että kyllä meidän jossakin vaiheessa pitäisi jytältää näitä sosiaali ja terveysasioita vähän aikaisemminkin

stm on ansiokkaasti asettanut tällaisen työryhmän jonka tuloksia todennäköisesti tämän hallituskauden aikana sitten tarkastellaan mutta kuinka pitkälle nämä vauriot ovat siihen mennessä ehtineet edetä sitä ei kukaan tänä päivänä osaa sanoa

toivoisin että kaiken elvytyksen ja huolehdinnan lomassa muistettaisiin myös ne kiinteistöt jotka tänä päivänä tarvitsevat sitä korjausta ja remonttia välittömästi eikä ole aikaa odottaa

kyllä jotenkin tässä taloustilanteessa puuttuminen osa aikaeläkkeeseen tuntuu aika hassulta varsinkin kun usein työpaikoilta kilometritehtaalle ollaan laittamassa yli viisikymppisiä ja se järjestelmä on myös turvannut monelle naiselle mahdollisuuden jatkaa työuraansa pidempään

toisin sanoen elvytystoimia tarvitaan heti roppi on jo sininen

no puhun oikeastaan kahdesta asiasta jotka ovat sydäntä lähellä ihan työelämäkokemusten kautta ja sitä ei tämmöinen kainuulainen mettäpökö pysty aina kovin montaa asiaa yhtä aikaa suodattamaankaan

ajattelin etten puhu tuottavuusohjelmasta mitään mutta siitä on täällä tänä iltana kuullut tuonne työhuoneeseen monet kerrat ja on pakko sanoa esimerkiksi puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta että meidän arvoisa valtiovarainministerimmekin on puolustellut valtion tuottavuusohjelmaa voimakkaasti muun muassa par dian toukokuisessa jäsenlehdessä

ensimmäinen asia on kuntoutusasia

ei tämä hirveästi lohduta sitä kaupan kassatätiä tai tehtaan työntekijää joka on ajatellut jatkaa työuraansa ja suunnitellut osa aikaeläkettä ja nyt se tällä esityksellä tyrmätään

kataisen mukaan tuottavuusohjelma on välttämätön jotta ammattitaitoista työvoimaa riittäisi jatkossa myös yksityiselle sektorille

kyllä jotenkin miettii vaan sitä todellisuutta missä ihmiset arjessa elävät ja sitä miten se konkretisoituu tässä salissa ja kyllä joskus miettii tiedetäänkö ihan oikeasti minkälaisilla tulotasoilla ja minkälaisissa elämäntilanteissa suomalainen kansa osin tässä maassa elää

mielestäni työvoima ei kylläkään lisäänny siirtämällä työntekijöitä julkiselta sektorilta yksityisen työnantajan palvelukseen mutta siinä usein käy niin että kun esimerkiksi rakennuslaitoksen palveluksessa olleet siivoojat on yksityistetty heidän palkkausehtonsa ja työsuhteensa ehdot ovat heikentyneet

tämän päivän mantra on ollut se kuinka tuemme kansalaisia elämään mahdollisimman pitkään omassa rakkaassa kotopiirissä ja senkään vuoksi kuntoutuksen merkitystä ei voi vähätellä

se tosiasia johon valtiontalouden tarkastusvirastokin on omassa raportissaan puuttunut että kuntoutus olisi ennalta ehkäisevän terveydenhuollon jälkeen ehkä yksi parhaimmista keinoista pienentää valtion terveydenhuoltokuluja omalta osaltaan kertoo sitä kieltä mitä meidän täällä poliittisella kentällä tulee lukea

yleensä maksajina toimivat juuri pienipalkkaiset henkilöt ja usein pienipalkkaiset naiset ja tällä ei kyllä ainakaan meikäläinen voi rintaansa röyhistellä ja pisteitä kerätä

kuulostaa aika ikävältä tuottavuusohjelmalta

sen lisäksi tiestöinfran korjaamisesta en malta olla lopuksi sanomatta että ne sadat sillat jotka odottavat korjausta suomenmaassa kaipaisivat todella aktiivisia toimenpiteitä ja rahapussin avausta

olen ymmärtänyt että ministeriössä on työ käynnissä tämänkin asian suhteen joten yhteistyössä olemme varmasti ministeriötä ja ministereitä valmiita tässä tehtävässä tukemaan

toinen asia mistä olen äärimmäisen huolestunut liittyy siihen kokemukseen minkä olen itse saanut työskenneltyäni terveydenhuollossa ja erityisesti apteekkipuolella

se on vanhusten lääkehoito ja sen puolen osaaminen suomessa ja ylipäätänsä puhuttaessa geriatrisesta lääkehoidosta

ei voi olla semmoinen tilanne meidän hyvin innovatiivisessa ja osaavassa maassamme että kaikki asiat ja kaikki ongelmat ratkaistaan aina lääkkeillä

mitä me ajattelemme siitä että ihmiset pistävät omia rahojaan mutta pistetään myös meidän yhteisiä veroeurojamme miljardisotalla vuositasolla semmoisiin lääkkeisiin joista iso osa menee sitten tuonne hävitettäväksi lääkejätteen mukana

jos se on järkevää toimintaa sitten minä olen varmaan ymmärtänyt jotakin täysin väärin

ylipäätänsä koko lääkekeskustelu tänä päivänä ehkä enemmänkin on sykertynyt sinne hintapolitiikkaan ja hintapuolelle ja vähemmän sitten sinne osaamisen kehittämisen ja tällaisen lääketieteellisen sosiaalipuolen ja yleensä terveydenhuoltopuolen moniammatillisen ohjauksen ja osaamisen sektorille

toivon että meistä poliitikoista löytyy voimaa yhdessä ponnistella sen asian eteen että suomalaisissa lääketieteellisissä tiedekunnissa panostetaan geriatrisen lääkehoidon ja geriatrisen osaamisen kenttään koska ihan aidosti sieltä on mahdollisuus löytää niitä miljardeja joita meillä kaivataan tämän yhteiskunnan palveluiden ja toimintojen pyörittämiseen niin että ei pistetä niitä rahoja haaskuuseen ja vessanpöntöstä alas vaan käytetään niitä järkevällä tavalla ja toimitaan niin kuin asiantuntijat omalla tavallaan kertovat järkeväksi tavaksi toimia

rakkaalle edustajakollega ukkolalle täytyy kyllä todeta sen verran että pyhästä uskostasi huolimatta tässä maassa on sellaisia pökiöitä jotka polttavat tupakkaa ja juovat viinaa siinä autossa missä on pieni lapsi

valitettavasti olen joutunut todistamaan tilanteita joissa jopa paikallisen torin parkissa turvaistuimessa istuu etupenkillä lapsi kun äiti ja isä polttavat tupakkaa ja toinen osapuoli vielä ryyppää viinaa siellä takapenkillä

arvoisa rouva puhemies

södermanin viitoittamalla tiellä

kajaanin opettajankoulutus jäi hallituksen yliopistouudistusjyrän alle kevätkaudella ja silloin pyyhittiin kyllä kintaalla rakennemuutosalueen korkeakoulutusta

me elämme itsekkyyden aikakautta jolloin aikuiset ihmiset ajattelevat vaan itseään omia halujaan ja mielitekojaan ja valitettavasti sen takia me pöllerötkin poliitikot joudumme usein tekemään päätöksiä joissa lailla suojellaan pieniä puolustuskyvyttömiä lapsia

ja nyt tämä samainen luuta näyttää jatkavan lakaisuaan ja vuorossa on savonlinnan kampus

onko todellakin tämän hallituksen kokonaistavoitteena kuristaa hengiltä kaikki yliopistofiliaalit ja eriarvoistaa alueet korkeakoulutuspoliittisesti

edustajakollega rönni sai vielä kyllösen nousemaan kolostaan

rönni nosti esille äärimmäisen tärkeän kysymyksen suomalaisen vankeinhoidon tulevaisuudesta sillä tällä hetkellä vankimäärä ei ole suinkaan laskussa päinvastoin